hallitus on luvannut vahvistaa peruspalveluita ja turvata ikäihmisille ihmisarvoisen vanhuuden

kuntatasolla monet virat ja toimet jaetaan jäsenkirjan perusteella ja sama koskee kunnallisia yhtiöitä säätiöitä ja yhdistyksiä joiden työpaikkoja aina ei edes laiteta avoimeen julkiseen hakuun

nämä hallituksen toimet ajavat monet pienyritykset vaikeuksiin ja pahentavat taloustilannettamme

sittemmin tästä käytännöstä luovuttiin ja nyt todella kun tästä kiinteistöverolain muuttamisesta olen lukenut tulee mieleen että nyt rokotetaan sitten ihan tavallisia kansalaisia oikein reippaasti

hallitus on luvannut vähentää köyhyyttä eriarvoistumista ja syrjäytymistä

kilpailukyvyttömän talouden lisäksi kataisen hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle lahjaksi velkaisen julkisen sektorin

ei tällainen politiikka ole mistään kotoisin että jatkuvasti tehdään muutoksia oikealle vasemmalle

samalla hallitus vastoin omaa ohjelmaansa ruokkii harmaata taloutta jonka vastaiseen taisteluun hallitus lyhytnäköisyydessään ei muutenkaan osoita riittäviä resursseja

kun katsoo hallitusohjelman loppusivuilla olevia euromääräisiä lukuja niin nämä lupaukset eivät vaikuta uskottavilta

toivotaan kuitenkin että tämä on häviävän pieni joukko näitä yrittäjiä

jäsenkirjan lisäksi esimerkiksi sukulaisuus tai ystävyys usein ratkaisevat avointa paikkaa täytettäessä vaikka lain mukaan pitäisi aina valita paras hakija

kyselyn tekijät arvioivat että muutoksen on aiheuttanut pitkään jatkunut vaalirahoituskeskustelu

uskon edelleen siihen että suurin osa suomalaisista on rehellisiä ja haluaa maksaa veronsa ja kaikki muut maksunsa lakien ja asetusten mukaisesti

tässä on lueteltu näitä kohtia mitä tavallisen asunnonomistajan täytyy huomioida kun hän saa verohallinnosta nämä lomakkeet

toivonkin että ministeri brax tekee kaikkensa jotta saisimme eduskunnan käsittelyyn sellaisen lakiesityksen jossa olisi selkeät eri vaaleille asetettavat kampanjakatot

miten tämä on mahdollista kun otetaan huomioon että kysymys on valtion laitoksista virastoista joilla pitäisi olla samanlaiset laskentasysteemit ja joiden pitäisi pystyä tuottamaan vertailukelpoisia tietoja hallinnolle

etenkin vaikeimpina aikoina on vaadittava suurempaa veronmaksupanosta niiltä joilla on millä maksaa

kun ajatellaan että meillä vallitsee suomessa suurtyöttömyys niin tiedämme että ottamalla käyttöön uusiutuvia energiamuotoja yhä enemmän ja enemmän voimme työllistää tuhansia jopa kymmeniätuhansia suomalaisia kotimaisen energian parissa

arvoisa puhemies

kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä onko hän tietoinen siitä etteivät suomen perustuslain ja muiden lakien mukaiset nimitysperusteet useinkaan toteudu ja aikooko hallitus puuttua asiaan

kun puhutaan näistä säästöistä niin niidenhän ilman muuta pitäisi kohdistua sellaisiin kohteisiin että pienituloiset ihmiset eivät niistä joudu kärsimään ja kun mietitään kuinka valtionhallinnossa on on

tulevaisuuden peruskoulussa on otettava huomioon se että lapset tulevat kouluun sosiaalisilta kulttuurisilta ja taloudellisilta resursseiltaan erilaisista perheistä

tämä tarkoittaa myös sitä että monen jo entuudestaan ylivelkaantuneen kunnan kunnallisveroon on tulossa jopa prosenttiyksikön suuruisia korotuksia

hänen täytyy tarkastaa selvitykseen merkityn maapohjan pinta ala rakennusoikeus kaavatilanne rantaoikeus käyttötarkoitus omistus ja hallintaoikeus näiden tiedot ja sen lisäksi rakennuksen jälleenhankinta arvon laskennan perusteena käytetyt tiedot ja käyttötarkoitus

tämä on ainoa keino hillitä vaalien kilpavarustelua ja hulvatonta rahankeruuta rakennusliikkeiltä ja muilta tahoilta jotka voivat odottaa vastapalveluksia sponsoroimiltaan tärkeiltä kuntapoliitikoilta jotka saattavat olla mukana lukuisissa päätöksentekoelimissä myös valtakunnanpolitiikassa

on periaatteessa erittäin kannatettavaa se että näihin kuntakokeiluihin ryhdytään ennen kuin varsinaista valtakunnallista lainsäädäntöä laaditaan

kunnallisveron korotukset ja samanaikaisesti toteutettavat kuntapalveluiden leikkaukset koskevat kipeimmin juuri pienituloisia eläkeläisiä työttömiä yksinhuoltajia opiskelijoita eli niitä vähäosaisia kansalaisia joilla ei ole varaa hankkia palveluitaan yksityiseltä sektorilta

jo edellisellä kaudella tarkastusvaliokunta laati mietinnön jossa oli kymmeniä kohtia toimenpidesuosituksia mitä pitäisi toteuttaa jotta päästäisiin tähän harmaan talouden ongelmaan puuttumaan ja nyt vielä lähiviikkojen aikana tarkastusvaliokunnalta tulee uusi mietintö harmaan talouden tilanteesta joka nyt on sitten päivitetty

näitä työpaikkoja ei pitäisi kenenkään väheksyä

arvoisa puhemies

polttonesteiden veronkorotus heikentää suomalaisen kuljetusalan elinehtoja ja osuu kipeästi myös juuri pienituloisten kukkaroon

mutta mitä sanotte niille kansalaisille jotka joutuvat väärien säästöpäätösten takia odottamaan poliisia tai ambulanssia tuntitolkulla peläten että kohta on liian myöhäistä

ammatit esimerkit näin ovat esimerkiksi nämä ict hankkeet usein epäonnistuneet kun oma osaaminen on ulkoistettu yrityksille niin toivoisin että seuraavassa hallitusohjelmassa huomioitaisiin se että ict osaaminen saataisiin takaisin valtiolle

mielestäni sen takia täytyy kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan niin että uusiutuvia energiamuotoja saadaan enemmän ja enemmän käyttöön suomessa

on todella tärkeää että suomessa pyritään kaikin mahdollisin keinoin edistämään kotimaista ja puhdasta elintarviketuotantoa ja sen tähden ei missään tapauksessa saa laatia sellaista lainsäädäntöä joka tekee elinkeinon harjoittamisesta riskialtista monimutkaista epävarmaa

kannatan todella lämpimästi tätä että pyritään turhista normeista pääsemään irti mutta kuitenkin korostaisin sitä että kunnilla on itsehallinto ja hyvä että tämä edelleen on voimassa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä tulee esittämään lähitulevaisuudessa tarkemmin oman paremman ja oikeudenmukaisemman budjettivaihtoehtonsa

vaalien kestorahoittajat saattavat haluta vastapalvelukset kuntien päätöksentekojärjestelmän kautta esimerkiksi hyvinä asemakaavoina kiinteistökauppoina ja muina erityispalveluina

ja viime vuosina myös valtionvelka on kasvanut ministeri kataisen ohjauksessa hälyttävällä vauhdilla eikä hallituksen taholta ole näkyvissä toimenpiteitä tämän huonon kehityksen kääntämiseksi

tavalliselle maallikolle voi olla melko haasteellista ryhtyä tällaisia tietoja tarkastamaan näistä valmiiksi painetuista lomakkeista jotka tulevat verohallinnolta

perusopetuksenaikaista vähimmäistuntimäärää ehdotetaan kasvatettavaksi mikä tietää lisäkustannuksia joiden suuruudesta on esitetty hämmästyttävän erilaisia näkemyksiä

nyt kun mietitään tätä kansainvälistä epävarmaa epävakaata kiristyvää tilannetta niin suomalaisille on hyvin tärkeää se että me olisimme energian suhteen mahdollisimman omavaraisia

uskottavaa ja todellista köyhyyden eriarvoistumisen ja syrjäytymisen vähentämistä ei ole näköpiirissä tulevallakaan hallituskaudella

ei tämä hallitus ainakaan

sitä kautta voitaisiin saada jopa miljardiluokan säästöjä vuosien varrella

ikävää on että viime kädessä tavallinen kuntalainen ja äänestäjä maksaa tämänkin vaalirahoituksen aivan kuten hän maksaa jokaisen makkaramainoksenkin

julkisuudessa on viime aikoina ollut paljon tapauksia vanhusten hoitolaitoksista ja siitä että aina kaikki eivät saa asianmukaista hoitoa siellä vaan on ylilääkitsemistä ja laiminlyöntejä hoidossa puhtaudessa ja tällaisissa tavallaan itsestään selvissä asioissa mitkä pitäisi hoitaa asianmukaisesti

perussuomalaiset haluavat kataisen hallituksen keskittyvän tulevina vuosina taloutensa kuralle saattaneiden euromaiden talouden pelastamisen sijasta kotimaan asioihin

valitettavasti nämä alvin korotukset ja muutokset eivät välttämättä vaikuta millään tavalla siihen täysin mustaan rikollisuuteen jota meillä suomessa on

toivottavasti kuitenkin verohallinto laatii riittävän selkokieliset lomakkeet ja niiden täyttöohjeet jotta mahdollisimman moni kansalainen selviytyy tästä velvoitteesta omin voimin ilman asiantuntija apua

lyhyessä ajassa näiden kanteluiden määrät ovat kaksinkertaistuneet

siksi uudistuksen rahoitus on varmistettava etukäteen jotta jo velkaista kuntataloutta ei rasiteta uusilla menoilla

on tärkeää että meidän lainsäädäntömme on yksiselitteistä ja lisäksi siitä on tiedotettava viranomaisten toimesta luomuviljelijöille sillä tavalla että ei tule näitä tulkintaongelmia joita nyt on julkisuudessa ollut hyvin paljon esillä

se tarkoittaa myös paljon uutta työtä kanteluiden käsittelijöille

arvoisa pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen toivomme lämpimästi että otatte kabineteissanne tuumaushetken ja todella mietitte taloudellisten voimavarojemme käyttämisen arvojärjestyksen uudestaan

arvoisa puhemies

valmisteveron korotukset kohdistuvat pienituloisiin kansalaisiin jopa yleistä arvonlisäveroa ankarammin sillä heidän kaikki rahansa menevät pakolliseen kulutukseen kuten ruokaan ja asumiskustannuksiin

tässä yhteydessä on syytä ottaa esille myös poliittiset virkanimitykset jotka ovat osa suomalaista julkisen sektorin harmaata aluetta josta ei ole juurikaan julkisuudessa keskusteltu vaikka työpaikkojen lukumäärän vähetessä on entistä tärkeämpää että aina pätevimmät työnhakijat valitaan tehtäviin

nämä aika usein ulkomaalaiset yritykset yrittäjät työntekijät jotka tulevat tänne toimivat täysin ilman mitään kirjanpitoja ilman mitään kuitteja eli käteisellä vain toimitaan ja se on kyllä sellainen ongelma että siihen pitäisi puuttua ja toivoisinkin että poliisi verottaja ja muut viranomaiset ryhtyisivät käytännössä tekemään vastaavanlaisia iskuja rakennustyömaille ja ravintoloihin joissa tällaista aivan mustaa työvoimaa käytetään ja toivoisin että tällä tavalla päästäisiin puuttumaan siihen sellaiseen elinkeinotoimintaan jota meillä ei pitäisi olla

tämä palkkahuijaus oli yleisesti tiedossa puolueväen keskuudessa mutta asialle ei tehty mitään

aikaisemmin kanteluita käsiteltiin siten että ne saattoivat olla viisi vuotta vanhoja juttuja mutta muutoksen jälkeen kantelujen käsittely on lähtökohtaisesti rajattu enintään kaksi vuotta vanhoihin asioihin

lisäksi hallituksen linjaus johtaa kunnallisverotaakan kiristymiseen kiihdyttää tasaverokehitystä entisestään

tuomarit kutsuivat juppen toimintaa kansalaisten luottamuksen pettämiseksi

silmiini on osunut esimerkki siitä että viranomaiset antavat ohjeita ja sitten on ristiriitoja ja epäselvyyksiä siitä miten näitä säädöksiä pitäisi tulkita kuka niitä tulkitsee onko se ely keskus vai evira

on käsittämätöntä kuinka tuntijakotyöryhmä on päätynyt esittämään ruotsin kielen säilyttämistä pakollisena ja vieläpä vaatii sen opiskelun aloittamisen varhentamista

eli luottamus hyvä mutta valvonta paras ja toivon että valtio harjoittaa edelleen jonkinlaista ohjausta ja valvontaa mutta kohtuullisissa rajoissa

herra puhemies

sokerin kulutusta ja tupakanpolttoa voi joku vielä vähentää mutta jatkuvasti kallistuvasta energiasta on lähes mahdotonta tinkiä

omasta mielestään hän oli toiminut vain maan tavan mukaisesti

hyvinkää ja porvoo ollaan lakkauttamassa ja niitten toiminnat siirretään ilmeisesti vantaalle missä ei ole valmiina tarkoitukseen soveltuvia toimitiloja

ei kukaan tässä salissa varmaankaan halua sitä että tämä ruandan pastori ikään kuin pääsisi kuin koira veräjästä näistä tekosistaan vaan tässähän oli sellainen ajatus että kyseinen henkilö olisi luovutettu ruandaan jossa hänen oikeusjuttunsa olisi käsitelty sikäläisen lainsäädännön mukaisesti

kokoomuksen nyt runnoman asutuskeskuksia suosivan ja pieniä paikkakuntia syrjivän kuntarakenneuudistuksen tunnus tuntuukin olevan

onko tämä nyt sitten yksi tapa kiertää sitä että saadaan ikään kuin asiat sujumaan joustavasti kun ne vanhenevat ennen kuin ihmiset ehtivät edes huomata että olisi syytä tehdä kanteluita

ja mitä tulee näihin toimitiloihin joista äsken otin esimerkiksi tämän pukkilan kunnan niin olen sitä mieltä että jos kunta pystyy pyörittämään jotakin toimintaa vanhainkodissa ja sitten tilalle tulee yksityinen yritys joka alkaisi hoitaa niissä samoissa tiloissa vielä parempikuntoisia asiakkaita niin on aivan kohtuutonta että tälle yksityiselle yritykselle asetetaan suurempia velvoitteita niitten toimitilojen ja olosuhteiden kannalta

mielestäni kuntien valtion ja niiden hallinnoimien kuntayhtymien yhtiöiden yhdistysten ja säätiöiden kaikki työpaikat pitäisi saada julkiseen hakuun jotta jokainen joka mielestään on pätevä ja sopiva kyseiseen virkaan tai toimeen voisi niitä myös hakea

liikenteen polttoaineverojen korottaminen tekee syrjäseuduilla kulkemisen entistäkin kalliimmaksi eikä bensapumpulla hintaa säädetä tankkaajan tulojen mukaan

on hyvin hämmästyttävää että valtiovarainministeriössä ei ole etukäteen voitu selvittää tätä kysymystä niin että ennen tämmöisiä muuttoja ja uusien tilojen hankkimista olisi jonkinlainen strategia

onko pääministeri tietoinen ranskalaisesta käytännöstä jossa yritysten maksama vaalirahoitus on kielletty ja puolueiden edellytetään pärjäävän lähinnä valtion tuella

toisen luokan alkaessa kaikki oppilaat eivät vielä kunnolla osaa lukea ja kirjoittaa edes omaa äidinkieltään

lasten ja nuorten mielenterveyteen tarvitaan lisäpanostusta jotta psykiatrinen hoito ja terapia palvelut voidaan turvata kaikille tarvitseville

tämäkö on se tapa jolla on vastattu tähän kanteluiden määrän lisääntymiseen

puutteellisesta neuvonnasta on ollut kirjoituksia henkilö on esimerkiksi saanut neuvoa ja toiminut juuri niiden neuvojen pohjalta ja kuvitellut toimivansa oikein ja kuitenkin sitten viranomainen on myöhemmin todennut että on toimittu luomusäädösten vastaisesti ja ely keskus on määrännyt toimijan markkinointikieltoon

jos virka sitten täytetään epäasiallisin perustein esimerkiksi jäsenkirjan tai sukulaisuuden perusteella voisi syrjityksi itsensä kokenut hakija valittaa päätöksestä

ruandassa on toimiva oikeusjärjestelmä ja meidän pitäisi kunnioittaa myös heidän oikeusjärjestelmäänsä ja kulttuuriansa siltä osin että hänet olisi sinne luovutettu

köyhien usein yksinhuoltajavetoisten lapsiperheiden ahdinkoon on puututtava sillä kaikki elinkustannukset ovat nousseet ja yleinen asumistuki on jäänyt jälkeen hintojen noustessa

hyvä että tämä veronkorotushelpotus on nyt tässä hallituksen esityksessä mutta kaiken kaikkiaan suurta huolta herättää nyt tämä uudistus että näinkö kuntataloutta ryhdytään paikkaamaan kun tämä kiinteistöverorekisteri uudistetaan ja sitten ryhdytään verottamaan varmaan ankarimman mukaan tavallista asumista

huomioon on otettava myös maahanmuuttajataustaiset lapset ja heidän erityiset tarpeensa niin suomen kuin muidenkin kielten opiskelussa

osattaisiin sitten investoida oikealla tavalla niin että ei tehdä tiloja toisaalle kun sitten parin vuoden kuluttua ollaan sulkemassa niitä ja toiminnot siirretään jonnekin aivan muualle

ruandassa on ammattitaitoisia tuomareita siellä on vankilalaitos elikkä sinnehän tämä ruandan pastori olisi pitänyt luovuttaa ja siellä hän olisi sitten saanut asiaankuuluvan rangaistuksen teoistaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että niiden edellytysten pitäisi olla yhdenmukaiset joita vaaditaan tällaiselta palvelun tuottajalta ja kunnalta

arvoisa herra puhemies

kaikki lapset ja nuoret eivät enää opi kotona tavallisia arjen taitoja joten kotitalouden merkitystä perusopetuksessa olisi syytä painottaa

tämä on epäkohta joka vaatii pikaista korjaamista

tällainen toiminta vaatii kyllä huolellista läpikäymistä

olenkin erittäin iloinen korkeimman hallinto oikeuden marraskuussa tekemästä päätöksestä joka velvoittaa kuntia jatkossa miettimään uusiksi omia johtosääntöjään ja nimityskäytäntöjään

eihän sen suomalaisten ongelma pitäisi olla että me maksamme miljoonatolkulla tästä yksittäisestä oikeudenkäynnistä ja sen lisäksi maksamme vielä huikeat summat siitä kun hän istuu vuosikausia suomalaisissa vankiloissa suomalaisten veronmaksajien kustannuksella

tällaisissa tapauksissa yksityinen yritys voi saada jopa useiden kymmenien tuhansien eurojen tappioita elinkeinotoiminnastaan ja se johtuu ainoastaan siitä että on liian monimutkaisia säädöksiä ja sitten niistä on ristiriitaisia tulkintoja

mitkä työvaiheet ovat johtaneet näin kurjaan lopputulokseen että tavallaan heitetään hukkaan yhteiskunnan rahoja kun ei osata katsoa viittä vuotta nenää pidemmälle

meidän täytyy saada luotettavaa julkista tietoa vertailutietoa siitä mitä eri palvelut maksavat jos ne tuotetaan yksityisesti tai sitten kunnallisesti

niiden aiheuttamat ympäristövahingot ovat aivan toista luokkaa kuin mitä haja asutusalueiden pienten kotitalouksien jätevesistä aiheutuu ja mielestäni viranomaisten resursseja tulisikin kohdentaa näiden vakavien rikosten selvittämiseen

perussuomalaiset on ainoa puolue joka johdonmukaisesti ennen vaaleja ja vaalien jälkeen on vastustanut leikkauksia ennestäänkin niukkoihin puolustusmenoihimme

draama on oiva opetusmenetelmä ja ilmaisutaidon osuutta voidaan lisätä eri oppiaineisiin mutta omana oppiaineenaan sen tarpeellisuutta on syytä harkita uudestaan

kunnat pystyvät kyllä semmoista laskentajärjestelmää tuottamaan joka myös yksikköhintoja kykenee laskemaan mutta se on tahdosta kiinni

on aivan kohtuutonta että yksityinen yritys joutuu sen takia kärsimään suuria tappioita

samoin on mielestämme lopetettava poliisien resurssien karsiminen jotta yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuutta voidaan estää huononemasta

kysynkin arvoisalta ministeriltä

nyt tässä puheenvuorossa haluan erityisesti korostaa sitä mikä perussuomalaisille on tärkeää ja se on harmaan talouden torjunta josta olemme vuosia tässä salissa puhuneet ja vaatineet jykeviä toimia joilla me pystymme tähän yhteen koko yhteiskuntaa nakertavaan syöpään pureutumaan

onko ympäristöviranomaisten työpanoksen kohdentaminen hänestä oikeaa kun mummonmökit pannaan tehovalvontaan ja samanaikaisesti vakavien ympäristörikosten tutkimiseen ja torjuntaan ei varata riittävästi resursseja

tämän huikean hintakehityksen lisäksi meillä on inflaatio tällä hetkellä yli kolme prosenttia

samoin on tehtävä etiikan kohdalla

samaten valtionhallinnossa on isoja ongelmia

lisäksi viranomaisten päätösten antamiseen liittyy viiveitä niitä ei saada kohtuullisessa ajassa joten sillä saralla riittää tekemistä jotta saadaan näitä määräaikoja tehostettua

täällä on nyt ollut puhetta siitä että olen esittänyt jonkinlaista lievempää kohtelua henkilöille jotka ovat ehdokkaina kunnallisvaaleissa ja joilla on sitten ilmoitusvelvollisuus ensi syksyn kunnallisvaaleissa

hallituksen politiikka tässä asiassa on edesvastuutonta sillä se kostautuu lukuisina ongelmina jo lähimmässäkin tulevaisuudessa

sitten ovat nämä hallituksen päättämät valmisteverot jotka ovat vielä pahempia korotuksia kuin arvonlisäveron korotukset pienituloisiin kansalaisiin nähden

on pidettävä huolta siitä että uudistus ei entisestään edistä lähi ja kyläkoulujen ymmärtämätöntä lopettamiskierrettä joka suomessa on viime vuosina ollut vallalla

lukuisissa kunnissa tällä hetkellä istuu työryhmiä erilaisia kriisityöryhmiä leikkaustyöryhmiä joissa yritetään kuntien käyttömenoja pienentää ja taloutta tasapainottaa

nämä ovat sellaisia asioita että pienet nimelliset korotukset perusturvassa ja muissa tukimuodoissa eivät pysty lisäämään kansalaisten ostovoimaa vaan ostovoima menee alaspäin

tämä arvio on kuitenkin yltiöoptimistinen sillä hallituksen esitys perustuu epärealistisiin oletuksiin talouskasvusta kuten riippumattomat asiantuntijat ovat todenneet